olen yksi lakialoitteen allekirjoittajista ja täytyy tyytyväisyydellä todeta että asia etenee

osa maksaa palkkatulostaan eläkkeestään tai pienistä tulonsiirroista korkeampaa veroa kuin moni oikeasti kovatuloinen esimerkiksi mittavista pääomatuloistaan

ja kun tässä niin mittava joukko kansanedustajia on tämän takana niin tässä on eduskunnan yli puoluerajojen menevä tuki tälle hyvälle hankkeelle

kuten lakialoitteen jättänyt ed

tuskinpa sitä kannattaa ihan yhteen suuntaan politisoida tässä salissa

kaikkia verotuloja koskevia kevennyksiä on perusteltu muun muassa työllisyydellä

mutta joka tapauksessa on erittäin hyvä asia kun tässä nyt toteutuu tämä pitkään esitetty toive siitä että omaishoitajan mahdollisuus palata työpaikkaansa toteutuisi

täytyy toivoa että tämä laki todella toimii sitten myös käytännössä että työnantajat todella lähtevät mukaan ja se siten myös käytännön tasolla auttaa omaishoitajan vaativaan tehtävään hakeutuvaa ihmistä säilyttämään työpaikkansa

myös hallituksen jo tekemä energiaverojen korotus on iskenyt kovimmin juuri ihan tavallisten suomalaisperheiden talouteen jossa pelivara on monesti muutenkin varsin pieni

historiaa on paitsi ajankohta myös esityksen sisältö sillä mikäli eduskunta hyväksyy uudet ydinvoimaluvat siirtyy teknologia suomi energiaratkaisuissa kertaheitolla menneisyyden raiteelle

muitakin askelia toki vielä tarvitaan

miten ihmeessä esimerkiksi kaukolämpötalossa asuva pystyy muuttamaan lämmitysmuotoaan

suomi laittaa päätöksellä käytännössä naftaliiniin ne innovaatiot mahdollisuudet ja työpaikat sekä kestävän kehityksen joita uusiutuvat energiamuodot tarjoavat

ei mitenkään

veronkorotus on silkkaa hallituksen harjoittamaa rahastusta jolla paikataan valtion pussiin tehty aukko joka syntyi kun hallitus poisti työnantajien kelamaksun

samalla unohdetaan myös energiatehokkuus ja energian säästö

on nimittäin vaikeaa nähdä että uusiutuvat energiaratkaisut saisivat täysipainoisen panostuksen kun ydinvoimaa pidetään jo riittävänä vastauksena energiatarpeisiin

mielestäni erityisen räikeä epäoikeudenmukaisuus syntyy siinä kun palkka siirretään pääomatuloiksi ja nostetaan huomattavasti palkkaveroa kevyemmin verotettuna

hämmästelen sitä jos kyse on kokonaisuudesta joka koostuu siis eri osasista missä sitten ovat ne muut osaset

näin tulonsa pääomatulona ottava ei osallistu siltä osin lainkaan kuntapalveluiden rahoittamiseen vaikka käyttääkin palveluita

ratkaisut olisi hyvin voitu tehdä rauhallisen ja perinpohjaisen kuulemisen jälkeen syksymmällä isona hallittuna kokonaisuutena uusiutuvien mahdollisuudet tarkoin huomioiden vaihtoehtoja puntaroiden

asia on täällä salissa puheen tasolla huolettanut myös ministeri kataista mutta tällekään asialle ei ole tehty yhtään mitään

arvoisa puhemies

tämän syksyn kuluessa oikeastaan vähän aikaisemminkin on tullut jatkuvasti negatiivisia tietoja siitä mitä työmarkkinoilla tapahtuu mitä suomen teollisuudessa tapahtuu mitä ulkomaanviennissä tapahtuu

erikoista on myös että ne tärkeät reunaehdot jotka pitäisi olla jo olemassa vaikkapa ydinvastuut tai yhden luvanhakijan jätteen loppusijoituspaikka ovat edelleen auki ja pelkkiä hyviä aikomuksia valiokunnan lausumissa

viime laman aika läheltä katselleena täytyy sanoa että olen ollut erittäin huolissani jo pitkään

mutta kun on katsonut että rahaa annetaan niin kuin silloin ennen annettiin sinisiä silmiä vastaan isoja lainoja ja joukkoon mahtuu suoranaista ahneutta ihmisiä höynäytetään sijoittamaan käytetään ihmisten halua rikastua nopeasti pienet säästönsä jotka sitten menevät sitä tietä niin tästä ei puutu enää muu kuin se että perheenisät alkavat ryöstää pankkeja niin kuin tapahtui tuon edellisen laman yhteydessä

rakennusvaiheessa väkeä tarvitaan ja täytyy todella toivoa että mikäli eduskunnan enemmistö päätyy hallituksen esityksen kannalle valiokunnan hyvää tarkoittava ponsi suomalaisen työvoiman käytöstä työmaalla oikeasti toteutuu

täytyy sanoa että kun kuuntelin tuolla huoneessa tätä keskustelua ja joku edustajista totesi että saattaa käydä niin että jotkut sadat ihmiset menettävät kotinsa se otti kyllä korviin todella pahasti

ydinvoima ei ole tulevaisuuden ratkaisu siihen sisältyy iso riski ja siitä jää säteilevä jäte jolle ei ole olemassa lopullista ratkaisua

edellisen laman ja puhun nyt lamasta koska on vaikea sanoa mikä on taantuma ja mikä on lama se on veteen piirretty viiva toivottavasti ei sukelleta syvään lamaan mutta pahalta näyttää tänäänkin on tullut jälleen tietoja siitä että ihmisten työpaikat menevät edellisen laman laskua maksetaan edelleen

näillä perusteilla tulen äänestämään lisäydinvoimaa vastaan joka ei mielestäni ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista

he eivät ole päässeet siitä vieläkään ylös

tämä on todella sellainen paikka että toivoisi että täällä otettaisiin kaikki ne mahdolliset opit joita edellisestä sukelluksesta olemme yhdessä saaneet huomioon eikä missään nimessä ainakaan ylimielisesti kumottaisi oppositionkaan tuomia esityksiä siitä miten tämä tilanne saadaan parannettua

kun me sosialidemokraatit sitten otimme tämän taantuman voimakkaasti esiin syksyllä täällä riekuttiin meille että sosialidemokraatit pelottelevat

agendalla olivat lapset eläkeläiset omaishoitajat ikääntyneiden asiat vanhuspalvelut ylipäätään palvelut

se on sitä mitä hölmölässä tehtiin

no mitä sitten tapahtui vaalien jälkeen

vaunut muuttuivat kurpitsaksi

hän halusi nähdä sen hallituspuolueen edustajana hyvin mutta ikävä kyllä tähän tulee sitten todellisuus väliin ja tässä nyt viittaan vaikka siihen että hän korosti sitä että kenenkään kuntavero ei saisi nousta

kotikaupungissani tampereella se ei nouse mutta korotuspainetta varmasti tullee ja voin kuvitella esimerkiksi jos nyt otetaan ihan anekdoottina tähän tämä kauppojen aukioloaikojen lisääminen että kun tampereen kokoisessa kaupungissa pitää alkaa bussin kulkea jotta ihmiset pääsevät töihin sunnuntaikulkemiset eivät enää riitä ja päiväkotien pitää alkaa olla auki enemmän se maksaa

eli jos nyt tulee uusia reittivaatimuksia busseille päiväkotien aukioloajoille on selvää että se tulee näkymään paineena kuntaveroa kohtaan

sen takia tuntuu aivan käsittämättömältä että täällä puolustellaan tätä velalla tehtyä veronalennusta hyvätuloisille että se menisi hyvätuloisilta kulutukseen

mutta tähän huutoon hallituksen budjettiin ei ei aja halutuksi suunnitelmat eivät vastaa

arvoisa puhemies

ne jotka eivät ole työssä voivat käyttää vapaa aikaansa miten haluavat menevät taidenäyttelyyn tai kauppaan tai viettävät perheen kanssa sitä aikaa

ja kun ajatellaan esimerkiksi rakennusalaa joka on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa vaikuttaa kai viiteen kuuteen muuhun alaan erittäin voimakkaasti se olisi juuri se mittari joka pitäisi nyt saada kiinni että ihmiset voisivat säilyttää työpaikkansa

mutta henkilölle joka on työssä kaupassa laitetaan työvuorolista eteen hän ei välttämättä voi valita sitä tekeekö hän sunnuntaityötä ja kuinka monta tuntia hän sunnuntaityötä tekee

ja totta kai sitä koulutusta myös sitä oppisopimuskoulutusta siihen sivuun olisi saatava koska on sellaisia kaupunkeja ja alueita jotka ovat täysin riippuvaisia yhdestä työnantajasta

jos se yksi työnantaja menee niin jotta ihmiset voivat jäädä kotipaikoilleen asumaan heidän täytyy saada siihen sivuun joku toinen ammatti jotain muuta työtä

oikeastaan suurin huoli on kun nyt täällä ovat kaikki kauhistelleet olisin myös kauhistellut näinkö vähän kokoomukselle merkitsee esimerkiksi naisyrittäjien kannanotto tähän asiaan

jos täällä salissa istujat me voimme puhua teoriaa kuinka paljon hyvänsä katsomme että tämä palaute joka tulee suoraan ihmisiltä jotka siellä työssä ovat ei ole minkään arvoista niin todella olemme joka alan asiantuntijoita täällä

eli kyllä tässä kohtaa täytyy huomata että taantuman tummat pilvet ovat nyt niin mustina taivaalla että se joukko pienituloiset eläkkeensaajat joka ei ole ollut mukana tässä ei saanut kutsua tähänkään kulutusjuhlaan he ovat maksumiehiä

he sanovat että he eivät jaksa eivätkä pysty palkkaamaan toisia vielä vasta sport edustajat pauline siskonsa jälkeen henkilöitä

ja täytyy sanoa että se on ikävä asia

nämä miehet tekevät pitkää matkaa ja heillä on todella haasteellinen tilanne ja se edelleen jää hallituksen toimesta avoimeksi

ja täytyy toivoa nyt sitten että tämä kansainvälinen suitsutus veisi hyviin päätöksiin sillä tulevat vuodet tulevat olemaan niitä joiden aikana ministeri kataisen osaaminen hänenkin osaamisensa punnitaan ja todella toivon että opposition hyvät linjaukset myös meidän kokemamme oppi edellisestä sukelluksesta otetaan vakavasti huomioon

mahdollisuus korjata tätä heikkoa lakia liikenne ja viestintävaliokunnassa olisi ollut olemassa mutta aivan pieniä viilauksia lukuun ottamatta hallituspuolueet estivät lain korjaamisen paremmin suomeen ja suomalaiseen postijärjestelmään sopivaksi

emme saaneet hallituspuolueiden vastustuksen johdosta itse lakiin muun muassa tarkempia määritelmiä kilpailuun mukaan tulevien yritysten vastuista liittyen jakelun tai keräilyn tiheyttä tai palvelun saatavuutta koskeviin ehtoihin

laki mahdollistaa siis nyt kermankuorinnan jossa itellan kilpailevat yritykset korjaavat potin hyvillä alueilla mutta markkinan kannalta heikot harvaanasutut alueet jäävät yleispalveluvelvoitteen mukaisesti itellan hoidettavaksi

mitään rahoitusta tätä palvelua varten ei kuitenkaan laissa määritellä joten hyvin todennäköisenä vaarana asiantuntijakuulemisten mukaan onkin että haja asutusalueiden postipalvelut heikkenevät ja itellan on nostettava hintojaan

lisäksi on ennakoitu perustellusti että harvaanasuttujen alueiden osalta kustannukset kaatuvat lopulta suomalaiselle veronmaksajalle samalla kun tuottoisten alueiden postimaksut valuvat firmojen taskuun ja mahdollisesti jopa ulkomaille

miten aiotte huolehtia siitä työntekijöistä monet ovat pienipalkkaisia naisia joilla on lapsia ei välttämättä puolisoa joka kykenee huolehtimaan lapsista näiden lisääntyvien poikkeuksellisten hoitoaikojen aikana että kunnat pystyvät tarjoamaan riittävän määrän vuorohoitoa paitsi päiväkoti ikäisille lapsille myös pienille koululaisille että he eivät ole yksinään näitä pitkiä viikonloppuja kun heidän vanhempiaan te nyt enenevässä määrin haluatte poikkeuksellisina aikoina työllistää

muitakin heikkouksia laki sisältää

ykköskirjeen asemasta näyttää olevan erilaisia käsityksiä laki ei ota työntekijän oikeuksia huomioon eikä asiamiespostien aitoja toimintamahdollisuuksia ja lisäksi lain seurauksena on arvioitu tulevan paikallislehtien kuolemia jakelukustannusten erittäin mittavan kohoamisen seurauksena

eikö olisi ollut vastuullista ja suomen etujen mukaista tehdä mahdollisimman hyvää kansallista lainsäädäntöä direktiivin rajojen puitteissa

näin tehdään muissa maissa

ongelmien kuvaaminen mietinnössä tai hurskaat ponnet mietinnön lopussa eivät tässä riitä asioiden on oltava lakitekstissä

arvoisa puhemies

eli esitän että kaikki nämä lait hylätään

arvoisa puhemies

ei tässä mitään turhia epäluuloja tunneta

harkimo istui aivan samat asiantuntijakuulemiset kuin me muutkin ja nämä asiat jotka tässä on opposition puolelta otettu esiin tulivat näissä asiantuntijakuulemisissa aivan relevantteina toteutumina jos tämä postilaki tällä tavalla menee läpi kuin hallitus sitä esittää

arvoisa puhemies

kun tämmöinen asia nyt on vakavasti tässä keskustelussa niin ainakin kaikkien reunaehtojen pitäisi olla ihan pilkulleen kohdallaan